eli on monia erilaisia instrumentteja joilla yhteiskunta voi kannustaa suomalaisia tekemään lapsia ja nuoria perustamaan perheitä ja sitä kautta sitten voisimme tätä tulevaisuutta tässä yhteiskunnassa kestävästi rakentaa

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kokonaisvaltaisen ajokieltojärjestelmän ja sen perusteiden selvityksen pohjalta toimenpiteisiin yhtenäisemmän ja helpommin miellettävän ajokieltojärjestelmän luomiseksi

toki sitten on monia muita isoja kysymyksiä joista tässäkin salissa on keskusteltu tällä viikolla viimeksi työperäisestä maahanmuutosta ja niin edelleen

mikäli ajokieltojärjestelmän uudistamiseen liittyen halutaan lainata joitakin sitaatteja eduskunnan aiemmista linjauksista niin mielestäni juuri nämä kaksi lienevät niitä olennaisimpia mainittavia

mutta minusta näiden omien kansallisten kysymysten perhepolitiikkaan liittyvien kysymysten nostaminen tähän keskustelun keskiöön on kyllä ensiarvoisen tärkeää

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevan lakialoitteen liikennerikkomusten pistejärjestelmän käyttöön ottamisesta suomessa ovat allekirjoittaneet kaikki eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenet sekä enemmistö lakivaliokunnan jäsenistä

lapille yksi tämän vaalikauden tärkeä linjaus on valtakunnallisen laajakaistaprojektin eteneminen

lähes koko lappi tullee olemaan hankkeessa tuettavana alueena

toivon että eduskunnan liikennerikkomusten pistejärjestelmän käyttöönotolle antama vahva tuki näkyy myös liikenne ja viestintäministeriön ajokieltojärjestelmää koskevassa lainvalmistelussa

talouskriisin takia kannattavuus ja maksuvalmiusongelmista kärsiville yrityksille on puolestaan otettu käyttöön finnveran myöntämät suhdannelainat ja takaukset

tämän lakiesityksen osalta eduskuntakäsittely oli välillä vähän tervan juontia ja nyt voidaan sanoa että lopussa kiitos seisoo

pitkä ja perusteellinen asiantuntijakuuleminen tämän asian osalta hyvä yhteistyö ministerin kanssa asian edistämiseksi toivat lopulta lopputuleman johon voi olla tyytyväinen

alatalo sanoi kokonaan uudenlaisen lehden sähköisten palveluiden kehittämisessä mikä on varmasti yksi parhaimmista asioista tämän lakiesityksen osalta

tässä tietysti luodaan perustason sääntely vahvan sähköisen tunnistamisen palveluiden tarjonnalle mutta myös näille palveluiden markkinoille avautuu nyt uusi tie

tässä kuulemisessa eri palveluntarjoajat potentiaaliset sähköisten palvelujen tarjoajat ovat ilmoittaneet että eteneminen kaupallisiin palveluihin tämän sähköisen tunnistamisen ympärillä tulee olemaan nopeaa ja mahdollisesti jo syksyllä loppuvuodesta ensimmäiset palvelut sitten tulevat tämän lain myötä käyttöön

aivan kuten täällä on todettu liikenne ja viestintävaliokunta on tähän hallituksen esitykseen perehtynyt erityisellä huolellisuudella ja vakavuudella on suorittanut asiantuntijakuulemiset on suorittanut vierailut eri paikkoihin ja pyrkinyt sillä tavalla itsenäisesti myös perehtymään asiaan ja löytämään sen kokonaisnäkemyksen ja kuvan tästä asiasta

olen samaa mieltä siitä arviosta että suomi on lainsäädäntösyistäkin jäänyt hieman jälkeen näiden sähköisten palveluiden kehittämisessä

tämä laki toivottavasti osaltaan nyt antaa mahdollisuuden siihen että kuromme kiinni muita maita sähköisten palveluiden kehittämisessä ja toivottavasti sitten saamme sen suomelle ykkösaseman palveluiden kehittäjänä ja uusien palveluiden lanseeraajana jota kautta sitten myös nämä kaupalliset sovellutukset voidaan pistää levitykseen suomen rajojen ulkopuolelle

tausta ajatuksena on tietysti ollut merentutkimuksen tason säilyttäminen ja sen vahvistaminen sekä tulevaisuudessa itämeren tutkimuksen tilanteen parantaminen

näin pienen markkina alueen sisällä tietysti näiden palveluiden tuottaminen on rajallista mutta markkinat ovat rajattomat meidän rajojemme ulkopuolella

todellakin valiokunnan henkisen kriittisyyden takana on nimenomaisesti se että näihin lausumiin on asetettu aikarajat

kiitoksia ministerille esittelystä

me tarvitsemme työtä ja toimeentuloa ja kestävin tapa tästä talouskriisistä nousemiseen on uusien työpaikkojen luominen näiden tulevaisuuden hankkeiden kautta jotka lapissa itä suomessa monessa paikkaa ovat juuri kaivoshankkeita

näiden osalta olisin halunnut kysyä kun kolaripajala hankkeen osalta on pelkona suuntautuminen norjaan noiden kuljetusten osalta ja soklin osalta suuntautuminen venäjälle mikä on ministerin käsitys siitä millä tavalla meillä suomessa on varauduttu ja oltu valmiudessa näiden hankkeiden toteuttamiseen

ja yksinkertaisesti voisi kysyä onko teidän mielestänne tehty kaikki voitava jotta nämä hankkeet toteutuisivat ja meillä suomessa saataisiin niistä maksimaalinen hyöty aikaan

näin iltaan ajoittunut keskustelu ymmärrettävästi rajoittaa puhujien määrää mutta haluan kiittää edustajia jotka ovat olleet paikalla ja antaneet tukensa tälle aloitteelle

mustajärven kohtalon hyvin voin ymmärtää lapin kairoilla ajaessa

toteaisin tästä aloitteesta vielä sen verran että erityisesti tietysti ammattiliikenteen kuljettajien kohtalo on se keskeinen asia joka tässä itseäni mietityttää

minulla on tässä kädessäni poliisin ajo oikeusasian käsittelystä päätös jossa taksinkuljettaja on saanut kolme liikennerikkomusta yhden vuoden aikana

tässä henkilö on todennut asianomaisen selvityksessä että ajo oikeus on edellytys ammatinharjoittamiseen ammattiajoluvan peruutus estää siten työnteon

sen sijaan tuo ammattiajoluvan peruutus määrättiin kuudeksi kuukaudeksi

eli tämä kertoo hyvin siitä millä tavalla tämä nykyinen järjestelmä sitten ammattiliikenteen harjoittajalta voi viedä leivän pöydästä

toivon että tämä vahva signaali eduskunnasta tämän eduskunnan ja myös edellisen eduskunnan ja sen liikenne ja viestintävaliokunnan toimesta välittyy ministeriöön tämän lainsäädäntöuudistuksen käsittelyyn niin että me saamme tällaisen liikennerikkomusten pistejärjestelmän käyttöön myös suomessa

keskusteluun päätynyttä voi myös merkitä sitä sitten tavallisella että niihin ole että pöydällepanoa varten yhtiön päivystyksen viides asia kuin myös perustelut taitteet kyvyt

viimein yhdeksäsosa tätä seuraava istunto on siis huomenna torstaina kahdeskymmenes päivä

manu

kello kuusitoista p

tämä istunto

arvoisa puhemies

tänään näyttää olevan päivä jolloin liikenne ja viestintäministeriölle tulee antaa kiitosta myös tämän asian osalta nopeasta reagoinnista tämän asian suhteen

nimittäin tämä asiahan lähti etenemään siten että ministeri antoi tästä yleiskirjeen lääninhallituksille nimenomaan kuntaliitospaikkakuntien osalta mutta hyvin nopeassa aikataulussa todettiin että se ei riitä

tietysti valiokuntakin joutui hyvin tiukalla aikataululla tähän asiaan paneutumaan mutta sitoutui siihen että vielä tämän istuntokauden aikana ennen kesätaukoa tämä asia valiokunnasta saadaan täysistuntokäsittelyyn ja tässä se nyt on

ensinnäkin pidän erittäin pöyristyttävinä niitä esitettyjä väitteitä että tällä lainsäädännöllä ja muutamilla muilla oltaisiin systemaattisesti tekemässä maaseudun alasajoa

todellakin kuntaliitoskuntien kohdalta tämä asia tulee hyvin ratkaistua mutta yhtä lailla sitten kuntakeskusten ulkopuolisten maaseutumaisten alueiden taksipalveluiden turvaamiseen tämä lakiesitys on hyvä vastaus

se on minun mielestäni halpahintaista retoriikkaa ja täysin perusteetonta ihmisten pelottelua mutta se tietysti kuuluu tähän aikaan

vistbackan tapaisiin tilanteisiin toivottavasti puree hyvin eli silloin kun ajovelvoite määritetään tällaisessa ajojärjestyslistassa ja sitä sitten lääninhallitus valvoo myös ne palvelut ovat todella saatavissa eikä ole niin että taksi ajaa silloin kun itsestä siltä tuntuu

elämme hektisiä aikoja lähellä vaaleja ja tällaiseen argumentointiin tämänkin lain yhteydessä näköjään piti opposition sortua

alatalo ed

näihin asioihin palataan syksyllä ja niihin oma työryhmänsä tullaan asettamaan minkä jälkeen sitten lainsäädäntö on täällä meillä eduskunnan käsittelyssä

jos kyläkauppa harmittavasti lopettaa jossakin niin siellä voi se postitoimipaikka mennä mutta se että tällä lailla nimenomaisesti tällä lailla lopetettaisiin maaseudun postitoimipaikkoja ei todellakaan pidä paikkaansa

sitten aika huomattavaa epäloogisuutta on minun mielestäni vaatia postipalveluiden rahoituksen turvaamista vaatia sitä mahdollisesti alalle tulevilta yrityksiltä kerättävillä maksuilla ja samaan aikaan vaatia että yhden yön yli vakiokirje tulee säilyttää tilanteessa jossa käytännössä postimarkkinalta viedään pohjaa sähköisen liiketoiminnan ja sähköisten palveluiden kehittymisen myötä

tiusanen viittasi finnairissa viime aikoina tapahtuneisiin käänteisiin ja yhtiön toimintaan

minun mielestäni omistajaohjauksesta vastaava ministeri häkämies kyllä antoi nasevan vastauksen kyselytunnilla todeten että kansallista lentoyhtiötäkään ei voida johtaa aatteen voimalla vaan kyllä kyse on todella jos suomen mittakaavassa puhutaan globaalista yrityksestä joka niin talousasioiden kuin päästökaupan ynnä muiden muuttujien osalta toimii joka päivä vahvasti kilpaillussa kansainvälisessä toimintaympäristössä

tässä laissa niin kun itsekin omassa puheenvuorossani totesin tulee muutamia heikennyksiä nykytilanteeseen ja eräs sellainen on vakiokirjeen kulkunopeuden viivästyttäminen yhden yön kirjeestä kahden yön yli toimitettavaksi

mutta tällä muutoksella mahdollistetaan kirjeiden pienten pakettien jakelun yhdistäminen lehtijakeluun ja muuhun postijakeluun niin että se parantaa postiyrityksen myös yleispalveluyrityksen toimintaedellytyksiä jakelutoiminnan tehostamisen kautta ja sitten kustannusten hillinnän kautta

suomen kohdalla tämä voi suurteollisuusvaltaisena ja vientivetoisena maana tarkoittaa myöhäisempää talouden nousua verrattuna esimerkiksi euroopan talousveturiin saksaan

tiusasen viittaukset yhtiön toimintaan eivät siltä osin kyllä varmasti ole kovalla pohjalla

tällaisessa tilanteessa euroopan keskuspankin eittämättä kiristyvä korkopolitiikka veisi tilaa nykyiseltä korkoelvytykseltä ja vaikeuttaisi siten suomen toipumista lamasta

eli itse asiassa tällä hyväksyttävällä heikennyksellä pyritään ratkaisemaan osittain sitä tilannetta jossa markkinan luisumisen ja mahdollisen kilpailutilanteen kautta sitten yrityksen liiketoiminta ja sen toiminnan pyörittäminen ja mahdollinen rahoittaminen vaikkapa ulkopuolisin varoin verovaroin on se päivän tilanne

vaikka olisi ollut joku muu ministeri jostakin muusta puolueesta niin olen aivan vakuuttunut siitä että tämä eu direktiivi jonka pohjalta nyt kansallista lainsäädäntöä tehdään ei olisi muuksi muuttunut

talouskriisistä nousemisen lisäksi kamppailemme siis jatkossa julkisen talouden tasapainottamisen kanssa ja vieläpä tilanteessa jossa kansainvälistä kilpailukykyämme arvioidaan päivittäin

siksi on turha täällä syyllistää hallitusta ministeriä ja esittää että tämä laki pohjautuisi ideologiseen valintaan siitä että me ajaisimme yleispalvelun alas ja maaseudun postitoiminnan alas

lisäksi ikääntymisen haasteet alkavat realisoitua yhteiskunnassa

aivan niin kun ministeri sanoi niin ne sitten voidaan määritellä ja parasta aikaa tietysti muuallakin eu maissa tehdään lainsäädäntöä

me seuraamme tarkkaan minkälaista lainsäädäntöä minkälaisia laatuvaatimuksia näihin toimilupaehtoihin muualla sisällytetään ja totta kai sitten viime kädessä komissio ja edelleen tuomioistuin asettavat ne rajat mitkä tällä kilpaillulla markkinalla voi toimilupaehtoihin asettaa

rajala hyvin ansiokkaasti toi esille että suomi ja suomen postimarkkina ei taatusti ole niitä ensimmäisiä ja houkuttelevimpia markkinoita kansainväliselle postitoiminnalle varsinkin kun näköpiirissä on että sähköisen liiketoiminnan e kirjeen ja tämän digitaalisen kehittymisen myötä tämä markkina käytännössä rapautuu alta

mutta mikäli kilpailutilanne sitten tulee vastaan niin siihen ollaan valmiita varautumaan niin että yleispalveluvelvoitteen mukainen postitoiminta kaikkialla maassa tulee säilymään ja tämän lain mukaan se säilyy viisipäiväisenä tasahinnoiteltuna kaikkialla suomessa utsjoelta hankoon

kaikista vaikeimmassa asemassa olevien eläkeläisten tilannetta helpotetaan kun kansaneläkettä ja muita kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ei kuluttajahintojen laskusta huolimatta alenneta

valiokunta tulee tarkastelemaan tietysti tämän kokonaisuuden hyvin huolella ja niitä mahdollisia tarkennuksia sitten yhdessä sopien tullaan tähän esitykseen varmasti tekemään

suuren valtionosuusremontin siirtymisestä huolimatta hallitus esittää valtionosuusjärjestelmää uudistettavaksi erityisen harvaan asuttujen alueiden ja saaristokuntien osalta

siltä osin tässä salissa varmasti voidaan luottaa että tämä lakiesitys on maaseudunkin postipalvelut turvaava myös tulevaisuudessa

lapille merkittävä tulevaisuussatsaus on hallituksen päätös sitoutua rakentamaan ja rahoittamaan pohjois suomeen tulevien suurten kaivoshankkeiden eli pajalankolarin ja soklin liikenneyhteydet yhdessä kaivosyritysten kanssa

pohjaesityksen mukainen prosenttiosuus per kunta ei sitä ole

sen sijaan oikeudenmukainen olisi asukaslukuun perustuva rahoitusmalli joka huomioisi parhaiten maan erilaiset olosuhde erot

lentolakon aikana tämä asia tuli muun muassa esille kuinka tärkeää on että saavutettavuus meillä maan eri osiin on olemassa ja siihenhän tämäkin asia liittyy

oinosen tekemän vastalauseen tästä asiasta

oinonen toteaa vastalauseessaan että mikäli päästökauppaan mennään se on toteuttava täysin maailmanlaajuisesti ettei kenellekään synny kilpailullista etua

itse asiassa tämä on lähtökohta niin eulla suomella kuin sitten kansainvälisellä siviili ilmailujärjestöllä icaolla näitä neuvotteluja käytäessä

aikaa on hyvin vähän saada aikaan globaali sopimus

ei ainoastaan sitä että meillä on päästökauppamalli joka ei suomen osalta ole paras mahdollinen se tarkoittaa myös sitä että jos kansainvälistä sopimusta ei ole niin heti suomen rajan toisella puolella venäjä on niin sanottu kolmas maa joka ei kuulu järjestelmään ja jota kautta voidaan sitten päästökauppa tarvittaessa kiertää

kyllä tähän lakiin liittyy sellaisia tekijöitä jotka on syytä hyvässä lainsäädännössä ottaa huomioon varsinkin kun tiedetään meriliikenteen merkitys suomen kaupalliselle toiminnalle

eli kiertotiet eusta löytyvät suomen kohdalta joka on merkittävä gateway lentoliikenteen keskus ihan rajan takaa

arvoisa herra puhemies

no se johtaa mahdollisesti sanktioihin eun osalta kolmansia maita kohtaan ja lopulta jopa toimintakieltoon eun alueen sisällä

vaikka nyt käsittelyssä oleva esitys ammattikorkeakoululain muuttamisesta on tekninen uudistus lähinnä yliopistolain uudistuksen takia niin tämä on hyvä pohja tulevalle keskustelulle ammattikorkeakoululain kokonaisuudistuksesta joka seuraa myöhemmin todennäköisesti menee seuraavan vaalikauden puolelle

luotsaustoiminta liittyy oleellisilta osin tähän kokonaisuuteen niin että alusliikenne meidän merialueella on turvallista

eli hyvin lähellä on kansainvälinen lentosota lentokriisi mikäli tällaiseen kansainväliseen sopimukseen ei päästä

tässä asian käsittelyssä valiokunta on kiinnittänyt huomiota moniin tärkeisiin asioihin muun muassa nuo neljä lausumaa ovat hyvin keskeisiä ja valiokunnalle täysi tunnustus niiden asioiden esille ottamisesta

eli siltä osin tämä vastalause menee ohi sen mitä käytännössä realistisesti voidaan meillä tämän asian eteen tehdä

hävitä

jatkuu ja taas

tuo tutkintojen rinnasteisuus on yksi asia joka on tässä valiokunnan mietinnössä hyvin tuotu esille niin että selkeytetään ylemmän korkeakoulututkinnon asemaa ja siltä osin myös tämä jatkokäsittely tulee tässä hyvin linjattua

opiskelijoiden terveydenhuollosta myös on täällä lausuttu hyvin ja täällä on myös tässä keskustelussa tuotu asian tärkeys hyvin esille

se tavoite yhtenäisistä kattavista terveydenhuoltopalveluista eri puolilla suomea kautta maan on aivan oikea ja siinä mielessä tämä tavoite on hyvin nyt kirjattu tähän muun muassa lausuman muotoon

muun muassa tuolla lapissa lapin korkeakoulukonserni tekee lapin yliopiston rovaniemen ammattikorkeakoulun ja kemitornion ammattikorkeakoulun kesken hyvin tiivistä yhteistyötä yhteisten toimintojen kehittämistä ja on toki toivottavaa että lainsäädäntö ei ole tälle uutta luovalle esteenä

no siihen liittyen asiaa on käsitelty jo valtioneuvostossa kun tämä esitys eduskunnalle annettiin ja valtioneuvosto yksimielisesti on esittänyt tämän esityksen tänne eduskunnan käsittelyyn

anneli kiljunen nosti hyvin esille tutkintonimikkeet niihin liittyvän selventämisen ja samalla tavalla korkeakoulujen kansainvälisten nimikkeiden selventämisen tarpeesta voisi kyllä mainita

puhutaan university sanasta yliopiston osalta ja tässä mietinnössä esittelytekstissä puhutaan polytechnic sanasta ammattikorkeakoulujen osalta

kuitenkin ammattikorkeakoulut tänä päivänä käyttävät vakiintunutta muotoa university of applied sciences joten tämänkin osalta olisi hyvä jos sitten voitaisiin jatkossa nämä nimikkeet saada saman mukaisiksi

tässä selvityksessä tulee ottaa huomioon myös luotsauspalvelujen saatavuuden turvaaminen kaikilla luotsattavilla alueilla

selvityksen pohjalta tulee voida arvioida tasapuolisesti ja kattavasti mitkä ovat luotsaustoiminnan eri toteuttamisvaihtoehtoihin liittyvät edut ja haitat

hieman yksityiskohtaisempi ponsi liittyy siihen valtioneuvoston käsittelyyn jossa nämä vastaavat tekijät hyvin merkittävät tekijät toiminnan vapauttamisen kannalta tulee ottaa huomioon

tämä tarkoittaa muun muassa sitä että asianmukaisesti hinnoitellut luotsauspalvelut ovat saatavilla etelän satamien lisäksi myös esimerkiksi pohjoisen satamissa